miten järjestelmä sitten tästedes tunnistaa ajoissa lapsen joka tarvitsisi kokopäiväpaikan jos vanhempi ei osaa tai ei halua sitä hakea

ja korvaavaa varhaista tukea ei ole ajateltu eikä tarjota lapsiperheille

hallitus uskottelee meille että esimerkiksi maahanmuuttajataustaisella perheellä on mahdollisuus hakea päivähoitopaikkaa joka nyt on tehty harkinnanvaraiseksi

jos esimerkiksi vanhempien kielitaito ja tieto byrokratian kiemuroista on puutteellista eivätkä he osaa hakea tätä paikkaa miten tälle perheelle silloin tarjotaan kokopäiväpaikkaa

edustaja heinonen poissa edustaja alanko arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on taas yksi heikennys pienituloisten asemaan ja erityisesti pienituloisten lasten asemaan

aamu ja iltapäivätoiminta on yksi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoista joilla lasten välisiä taustaeroja voidaan tasata ja mahdollisiin ongelmiin puuttua

lasten mahdollisuus osallistua syrjäytymistä ehkäisevään koulua tukevaan ja yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan voi jäädä riippuvaiseksi vanhempien tuloista

en olisi uskonut että tulen koskaan oman elämäni aikana tällaista tuhoa näkemään mitä poliitikot tekevät suhteessa yliopistoihin

on pöyristyttävää että hallitus leikkaa yliopistoilta niin paljon että suomalaiset tutkijat eivät enää koe mielekkääksi jäädä suomeen suomalaisiin yliopistoihin töihin vaan on havaittavissa aivovuoto ulkomaille

niin tutkijat professorit kuin jatko opiskelijat lähtevät sankoin joukoin pois suomesta koska eivät näe mielekkääksi jäädä vähäisillä resursseilla ja heikoilla tulevaisuudennäkymillä tänne töihin

tällä tavalla viedään edellytykset ylläpitää sivistysyliopistoa ja tällä tavalla viedään pohja siltä että yliopistoissa voitaisiin tehdä kunnollista perustutkimusta ja voitaisiin panostaa riittävästi opiskelijoiden ohjaamiseen

tulin tänne eteen kannattamaan edustaja anderssonin esittämää hylkäysesitystä

vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä lukukausimaksujen käyttöönottoa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei edes yliopistoissa ja korkeakouluissa ei millään asteella

muissa maissa joissa lukukausimaksut on otettu käyttöön kansainvälisten opiskelijoiden määrä on romahtanut

maksuton koulutus varmistaa sen että suomeen tulee pätevimmät opiskelijat eikä vain ne joilla on varaa

heidän kalliit lapsuusvuotensa on vietetty muualla ja jos opiskelun aikana panostetaan kotoutumiseen ja opiskelijat voivat jäädä suomeen töihin he ovat juuri sitä osaajajoukkoa jota me tarvitsemme

eli kannatan lämpimästi edustaja anderssonin esittämää hylkäysesitystä

tämä hallituksen esitys on tosiaankin yksi näitä hallituksen järkyttäviä epäonnistuneimpia koulutuspoliittisia eleitä joilla romutetaan sivistysyliopistojen perusta ja tulevaisuus täysin kestämättömällä tavalla

nämä leikkaukset ovat isompia kuin ikinä suomen itsenäisyyden aikana ja yliopistot joutuvat irtisanomaan niin paljon väkeä että se tarkoittaa että kokonaisista tutkimusaloista joudutaan luopumaan

yksittäiset oppiaineet joutuvat yhdistymään toisiinsa ja tällä tavalla menetetään sellaista osaamista yliopistoilta jota ei koskaan koskaan tulla saamaan takaisin

nyt puhutaan pienistä oppiaineista joissa on vain muutama henkilö töissä ja nämä muutamat henkilöt edustavat sitä osaamispääomaa sitä sivistystä ja sitä tutkimuksellista pääomaa jonka varassa nämä oppiaineet käytännössä ovat

ja kun nämä henkilöt irtisanotaan kun näitä oppiaineita ei enää itsenäisinä ole niin todellakin nakerretaan sivistysyliopiston perustaa tavalla joka on peruuttamaton

tällä korvauksella puhutaan siis apteekkikorvauksesta on kompensoitu yhteisövero ja apteekkimaksu joita nämä yliopistot maksavat siksi että niillä on apteekkitoimintaa eli yliopiston apteekki

näillä perusteilla kannatan edustaja anderssonin tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

haluan sanoa lyhyesti vain sen että paitsi että hallituksen pitäisi arvioida nämä lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset myös ylipäätänsä yhteiskunnan heikompiin kohdistuvat leikkaukset pitäisi arvioida koska kuten me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet hyvin tiedämme kun teemme lausuntoja ja mietintöjä hallituksen eri esityksiin niin liki jokaisen kohdalla me joudumme kirjoittamaan ylös sen tosiasian että hallituksen toimenpiteet kasvattavat toimeentulotuen tarvitsijoiden määrää

yksikään köyhyyspoliittinen asiantuntija tässä valtakunnassa ei kannata sellaista politiikkaa että nimenomaan toimeentulotuen tarvetta kasvatetaan

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä tosiaan kuulimme kuinka eri asiantuntijat kertoivat että nämäkin lääke ja matkakorvausten heikennykset kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin kaikkein alimpaan tulokymmenykseen ja kaikkein vähiten kaikkein suurimpaan tulokymmenykseen

jos hallitus meille täällä väittää että säästöjä on pakko tehdä niin vastaan että tekisitte sitten edes oikeudenmukaisesti ja veisitte niiltä joilla on enemmän ettekä aina niiltä joilla on kaikkein vähiten

myös me vihreät vihreä eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissamme olemme esittäneet sitä että lääke ja matkakorvauksille ja erilaisille sosiaali ja terveyspalveluiden maksuille säädettäisiin yhteinen maksukatto joka olisi oikeudenmukaisempi pienituloisten ja paljon sairastavien paljon lääkkeitä tarvitsevien kannalta

me olemme tietysti tänä vuonna saaneet todistaa hallituksen poukkoilevaa päätöksentekoa niin suhteessa tähän eläkkeensaajan asumistukeen kuin moniin muihinkin asioihin ja tämä poukkoilu on johtanut siihen että asioita on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja vaikutustenarvioinnit ovat jääneet tekemättä

hallitus on tekemässä samanaikaisesti useita leikkauksia jotka kohdistuvat nimenomaan pienituloisiin eläkkeensaajiin ikääntyneisiin ihmisiin ja myös sellaisiin henkilöihin jotka ovat ikänsä olleet eläkkeellä johtuen esimerkiksi synnynnäisestä sairaudesta varhain puhjenneesta mielenterveysongelmasta tai muusta vastaavasta ja he ovat monella tavalla niin heikossa asemassa että näitä leikkauksia joita hallitus nyt toteuttaa näiden henkilöiden asumistukeen ei voi mitenkään pitää perusteltuna

kansankielellä puhutaan niin sanotuista itsensätyöllistäjistä jotka työllistyvät toimeksiantotyössä usein freelancereina ja niin edelleen

tämän lain valmistelusta vastannut sosiaali ja terveysministeriö on rauhoitellut erilaisia järjestöjä ja niiden esittämää kritiikkiä toteamalla että tämän lain myötä mikään ei itse asiassa muutu ja että freelancereiden ei ole tarpeen olla huolissaan työttömyysturvastaan

kuitenkin taide ja kulttuurijärjestöt samoin kuin eräät työttömyyskassat ja myös taiteen edistämiskeskus ja eräät muut tahot ovat olleet erittäin huolestuneita tämän lain vaikutuksista freelancereiden työttömyysturvaan ja myös esimerkiksi opetus ja kulttuuriministeriön sosiaaliturvaosasto esitti tähän lakiesitykseen erittäin erittäin voimakasta kritiikkiä ja toivoi että tämä lakiesitys olisi palautettu uudelleenvalmisteltavaksi

tästä laista on julkisuudessa keskustelu viime päivinä runsaasti ja muun muassa tänään tuohon kansalaistorille oli kokoontunut satoja ihmisiä osoittamaan mieltä tämän lain säätämistä vastaan

itse pidän näiden mielenosoittajien esiin tuomaa huolta erittäin perusteltuna ja siitä syystä olen valiokunnassa valmistellut vastalauseen ja hylkäysesityksen jonka tulen tässä toistamaan

tämän lain valmisteluvaiheessa ei ole kuultu lainkaan niitä tahoja joita tämä lakiesitys koskee nimittäin itsensätyöllistäjiä edustavia järjestöjä ja matti ka matti

b ammattiliittoja ja myös valtakunnassa vallitsee suuri epäselvyys siitä mitä tällä lailla itse asiassa säädetään mitkä kaikki asiat muuttuvat ja mitkä eivät

valiokunnan enemmistö joka hyväksyi tämän lain oli myös sitä mieltä että laki on huonosti valmisteltu

valiokunta nimittäin esitti että a jotta tämä jotta tämä laki jota jotta tätä lakia osattaisiin te hallinnossa oikein tulkita niin täytyy tehdä ohjeistus te hallinnon virkamiesten tueksi ja sitten lisäksi vielä seurata minkälaisia kirjavia päätöksiä siellä te hallinnossa tehdään ja sitten kun on seurattu korjattaisiin lakia

itse olen sitä mieltä että valitettavasti ohjeistuksella tästä laista ei saada niin hyvää että se johtaisi yhdenvertaisiin tasavertaisiin selkeisiin päätöksiin te hallinnossa

niin ei ole nytkään ja koska tämä lakiesitys ei korjaa nykyisiä ongelmia niin siitä seuraa se että nykyiset olemassa olevat ongelmat tulevat koskemaan entistä useampia itsensätyöllistäjiä

tässä laissa on puutteellista muun muassa se että se ei millään tavalla määrittele sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden rajaa ja tämä on ongelma sen vuoksi että nyt kun yrittäjyys laajennetaan koskemaan kaikkia itsensätyöllistäjiä niin entistä useampi henkilö joutuu siihen tilanteeseen että on riskinä joutua kokonaan vaille työttömyysturvaa

tällä tavalla ei kannusteta luovan työn tekijöitä eikä itsensätyöllistäjiä tarttumaan työttöminä työtilaisuuksiin toimeksiantotilaisuuksiin mistä seuraa se että tämä lakiesitys tulee pahentamaan työttömyyttä pahentamaan köyhyyttä ja vähentämään yhteiskunnan tuloja minkä vuoksi esitämme että tämä lakiesitys hylätään ja että eduskunta hyväksyy tähän hylkäysesitykseen sisällytetyt neljä lausumaa

vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaan tavoitteena on yhtäältä edistää työntekijöiden työssäjaksamista ja toisaalta parantaa työttömien työllistymisedellytyksiä

vuorotteluvapaalle jääneet ovat muun muassa jyväskylän yliopistossa vuorotteluvapaan vaikutuksista tehdyn tutkimuksen mukaan kokeneet itse henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ja motivaationsa parantuneen vapaan ansiosta

mahdollisuus vuorotteluvapaaseen toimii siten perälautana johon työntekijä tietää voivansa yrittää turvautua jos tilanne alkaa tuntua mahdottomalta

vuorotteluvapaa on järjestelmänä onnistunut ja antanut monelle mahdollisuuden kerätä voimia ja jaksaa työssä pidempään

yleisimmin vuorotteluvapaata hyödyntäneet ovat ammatiltaan olleet viime vuonna hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita terveydenhuollon asiantuntijoita ja niin poispäin

pidän hyvin valitettavana sitä että hallitus juuri tähän vaan työelämää pidentävään järjestelmä on yksi työssäjaksamista parantavaan järjestelmään nyt iskee kyntensä

työelämässä olevien työssäjaksaminen saattaa heikentyä ja samalla monen työttömän joka pystyisi nykyisessä työssään ylläpitämään työelämävalmiuksiaan asema heikkenee tämän esityksen vuoksi työttömyys pitkittyy ja työllistyminen vaikeutuu

nämä molemmat vaikutukset voivat paitsi olla inhimillisesti raskaita myös samalla heikentää julkisen talouden pitkän aikavälin rahoitusperustaa

tällä perusteella esitän että lakiesitys hylätään

tämä idea arviointikomiteasta on ihan ok ja varsin kannatettava mutta muistutan kuitenkin hallitusta siitä että teillä on koko ajan käytettävissänne muun muassa eduskunnan tietopalvelu jolta voisitte tilata laskelmia päätöstenne seurauksista

pääministeri sipilä on kuitenkin tuonut esille että hallitus päättää ensin ja arvioi vaikutukset vasta sen jälkeen

mutta vastuullisuuden mittari ei ole se että päätetään vaan se että päätetään järkevästi ja harkiten ja otetaan vastuu päätösten seurauksista

ette arvioi päätöstenne vaikutuksia heikoimpien asemaan ette lapsiperheisiin ette tasa arvoon

kuinka aiotte toimia että palautatte ihmisten toivon uskon ja luottamuksen politiikkaan

minusta tämä on vaikka on ollut välillä poukkoilevaa ja kärjekästä osoittanut tarpeellisuutensa ja on varmasti niin että myös tavalliset kansalaiset arvostavat sitä että täällä keskustellaan siitä miten me voisimme parantaa lainvalmistelun tasoa

itse kannan erityistä huolta aivan vilpittömästi siitä kuinka me varmistamme sen että tässä talossa tehdään politiikkaa joka ei liiaksi kasvata tuloeroja tai liiaksi kurista kaikkein pienituloisimpien asemaa ja siinä mielessä toivon aivan vilpittömästi että hallitus tekee sen minkä se nyt on luvannut elikkä että toimeenpannaan tällainen arviointikomitea joka myös etukäteen arvioi sitä minkälaisia vaikutuksia hallituksen politiikalla on tavallisten ihmisten arkeen

äsken käytiin jo hyvää keskustelua mutta haluan vielä tuoda esille sen näkemykseni että lainvalmistelun on perustuttava asiatietoon ja on tärkeää että sitä ei väheksytä

olen ollut hyvin harmissani siitä että istuvan hallituksen ministerit ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet sanoillaan ja teoillaan etteivät he arvosta asiantuntijoita erityisen korkealle

vielä vakavampaa on kuitenkin se jos asiantuntija sivuutetaan myös lakien valmistelussa tai siitä annetaan täysin päinvastainen kuva eduskunnalle

tämä on myös se asia jonka itse toin esille välikysymyksen toisena allekirjoittajana

missään tapauksessa en ole vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana antanut sitä kuvaa että välikysymyksemme suuntautuisi yhteen henkilöön vaan nimenomaan olen tuonut esille sitä että eduskuntaryhmämme kantaa huolta nykyisestä päätöksentekokulttuurista ja siitä miten asiantuntija arvioita ei tehdä etukäteen eikä myöskään jälkikäteen

toivon että hallitus tekee tämän keskustelun jälkeen suunnanmuutoksen ja ottaa vakavasti myös sen että kansalaiset todellakin tahtovat kuulla mille perusteluille periaatteille päätöksenteko tässä talossa perustuu

sinänsä seison jokaisen väitteen takana edelleen mutta kuten äskeisessä puheenvuorossani sanoin jos olisitte tarkkaan kuunnellut niin välikysymyksen toisena allekirjoittajana en tiedotustilaisuudessa tuonut esille kritiikkiä yhteen henkilöön

mehän pidimme välikysymystiedotustilaisuuden sen jälkeen kun pääministeri ei tuonut sitä mahdollisuutta että olisimme voineet käydä keskustelun pääministerin ilmoituksen perusteella

tämä tapahtui myös sen jälkeen kun olimme kuulleet valtiovarainministeri stubbin anteeksipyynnön ja totesin tässä tiedotustilaisuudessa että arvostamme sitä korkealle mutta kannamme syvää huolta lainvalmistelun tasosta ja myös siitä hallintokulttuurista jota tämä istuva hallitus on edustanut